siinä suhteessa kannustan kyllä ministeri pekkarista voimallisesti jatkamaan sitä julkisuudessa esittämäänsä linjaa jossa hän on suhtautunut kielteisesti työvoimatoimistojen ja toivon mukaan myöskin te keskusten virkamiesten vähentämiseen etenkin tässä tilanteessa

muutosturva ja lomautuskoulutukseen tarvitaan myöskin porkkanoita sekä koulutettaville että työnantajille

on nimittäin niin että kun kysymys on lomautetuista niin ei ole ollenkaan selvää että koulutus joka on välttämätöntä ja tarpeellista kuitenkaan yksilöitten subjektiivisella tasolla muodostuisi sellaiseksi että tulijat tulisivat ikään kuin automaattisesti

mutta sama pätee myöskin työnantajiin koska tämän koulutuksen pitää tietenkin suuntautua ikään kuin yrityksiin myös

lisäksi tarvitaan ohjaavaa koulutusta koska tässä tilanteessa monet ihmiset välttämättömyyden pakosta tulevat sen tilanteen eteen että he joutuvat etsimään uutta ammattia itselleen ja siinä tilanteessa tarvitaan ohjaavaa koulutusta jota on annettu jo nytkin mutta tämä tilanne tulee asettamaan siihen aivan uuden määrällisen ja ehkä laadullisenkin tason vaatimuksia

on olemassa kohtuullisen suuri vaara että lomautetut tai irtisanotut toivon mukaan mieluummin lomautetut kuin irtisanotut jos joudutaan valinta tekemään tulevina koulutettavina joutuvat helposti kohtuuttomaan tilanteeseen koska työvoimakoulutuksen opintososiaaliset etuudet tällä hetkellä ovat riittämättömiä

totean lisäksi että olen sekä ministerin että muutamien muittenkin täällä puhuneitten kanssa samaa mieltä siitä että antti tanskasen nimittäminen tähän selvitystehtävään on paikallaan

minulla oli tilaisuus keskustella puoli tuntia sitten työvoimakoulutuksesta pohjois savossa vastaavan viranomaisen kanssa ja hän kyllä kertoi vakavan huolensa siitä että jos työllisyystilanne ei parane niin kuin on oletettu niin seuraukset saattavat olla aika huolestuttavia

suomalaisen yritysrahoituksen ongelma ei ole ollut se että suomalaiset pankit olisivat lopettaneet lainanannon päinvastoin nehän ovat lisänneet sitä erittäin voimallisesti

aktiivitoimenpiteiden merkitys tämän hetken työvoimapolitiikassa tämän hetken tilanteessa on niin ratkaiseva että jos tilanne menee ennakoitua budjettia huonommin niin on sitten kyllä syytä varautua lisäbudjetein hoitamaan tämä asia kuntoon

tästä syystä minusta antti tanskasen tehtävä on paikallaan

arvoisa puhemies

lopuksi

olemme tilanteessa jossa kaikki toimenpiteet ovat tarpeellisia välttämättömiä ja kiireellisiä

kun täällä nyt tämä paljon puhuttu kannustuslaki toimeentulotuen leikkauksen osalta toteutettiin niin kyllä ne nuoret tarvitsevat oikeasti vähän toisenlaista kannustusta toisenlaista tukea ja he tarvitsevat näitä aktiivitoimenpiteitä ja myöskin tukea siihen että he voivat niihin sitten osallistua

siksi kannustan hallituksen muitakin ministereitä seuraamaan eteenpäin ministeri pekkarisen viitoittamaa tietä

ehkä näin lopuksi voisi todeta tästä työvoimakoulutuksesta muutenkin

kun viime kaudella aika monta kertaa jouduin hallituksen puolesta oppositiokansanedustajana puolustamaan työvoimakoulutusta silloisen oppositiopuoleen kokoomuksen hyökkäilyjä vastaan joissa silloin nimiteltiin työvoimakoulutusta tempputyöllistämiseksi todettakoon nyt että se sama tempputyöllistäminen on sisällöllisesti jatkunut aivan entisenlaisena

mahtaisiko se nyt johtua siitä että kun itse istuu hallituksessa niin puheet ovat muuttuneet vaikka teot eivät juuri minnekään

juuri näihin seikkoihin pitää puuttua

se on sitten eri asia tietenkin että esimerkiksi aravavuokra asumisen hinnasta noin puolet tulee pääomakustannuksista eli siitä rakentamisen hinnasta

mutta on aivan selvää tietysti että tämmöisiin edustaja reijosen ansiokkaasti kuvaamiin typeryyksiin pitää puuttua

voin omasta kokemuksestani vakuuttaa että vaihtelua kyllä suomessa tapahtuu sen suhteen että mitä mitä tapahtuisi jos taas miten nämä ehdot asettautuvat

erityisen tärkeätä tämä on peruskorjauksessa ja se mihin toivoisin ministerin kiinnittävän huomiota on nimenomaan kovan rahan rakentamisen peruskorjauksen ohjaus

miksi opiskelijat petettiin

kolmanneksi kun kunnat ovat joutuneet säästämään niin säästöjä on tehty erityisesti koulujen peruskorjausinvestoinneista ja homeongelmat ovat varsin tunnettuja

millä tavalla aiotte huolehtia siitä että kuntien mahdollisuudet laittaa koulunsa kuntoon ja pitää oppilaat ja opettajat terveinä turvataan

se on huono valiokuntakäsittelyn jälkeenkin vaikka kiitos perustuslakivaliokunnan se on täällä merkittävästi parantunut

se on huono suomalaisen sivistysyliopiston suomalaisen sivistyksen ja suomen kannalta katsoen

se on huono koska se nakertaa yliopiston autonomiaa hallituksen kokoonpanoa määritellessään siten että yliopisto ei voi täysimääräisesti käyttää omaa harkintavaltaansa vaikka mitään järjellistä estettä siihen ei ole

se on huono koska se avaa tien lukukausimaksujen tulemiselle yliopistojen maksulliselle opetukselle ja sitä kautta sivistyksellisen epätasa arvon lisääntymiselle

arvoisa puhemies

kannatan ed

arvoisa puhemies

hyvinvointipalvelut eivät synny tyhjästä niiden tuotantoon tarvitaan voimavaroja ja ne rahoitetaan pääsääntöisesti ja ensisijaisesti veroja keräämällä

veroja sinänsä harva rakastaa mutta ilman verotusta meillä ei olisi ilmaista peruskoulua ei kattavaa sosiaaliturvaa eikä edullista terveydenhoitoa

juuri näiden palveluiden korkea taso on tuottanut suomelle kärkisijoja erilaisissa maailman paras maa kilpailuissa joita viime aikoina on runsaasti esiintynyt

uusliberalistien kiusaksi suomen kansa on kuitenkin kovasti tykästynyt julkisiin palveluihin

tuloverotuksessa maksat tulojesi mukaan

kun kulutat vähemmän maksat myös vähemmän veroja

jos summa kerättäisiin valtion tuloverotusta kiristämällä pääomaverotuksesta puhumattakaan mummo ei joutuisi maksamaan euroakaan nykyistä enemmän sen sijaan suurituloiset joutuisivat

nyt valtiovarainministeri lupaa että etuuksien indeksiin sitominen tuo mummolle ja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kompensaation näille korotuksille

häneltä vain unohtuu että keskeisimmät perusetuudet kuten kansaneläke työttömyyspäiväraha työmarkkinatuki ja toimeentulotuki on jo aiemmin sidottu kansaneläkeindeksiin ja se indeksi ei noussut täksi vuodeksi lainkaan eikä nouse ensi vuodeksikaan

jos nyt sitten tämä veronkorotus nostaa sitä indeksiä ensi vuonna niin se kompensoi verotuksen nousua vasta kahden vuoden kuluttua niin että se siitä oikeudenmukaisuudesta

kyllä minun tekee mieli vakavasti kysyä myös keskustan edustajilta arvoisat edustajat timo korhonen pakkanen ja hautalakin jotka nyt olette täällä salissa ette kai te nyt ja erityisesti ministeri rehula kamppaile takuueläkkeen puolesta siksi että sitä käytettäisiin kompensoimaan yritysten kelamaksun poistoa

minä nyt ainakin kuvittelin kun itsekin siihen erittäin myönteisesti olen suhtautunut että sitä käytettäisiin nimenomaan näitten kaikkein heikoimmassa asemassa olevien aseman parantamiseen

koulutusvero on hallitukselle siitäkin mukava että se kuulostaa veronmaksajien korviin jotenkin kauniimmalta ja vielä kauniimmalta kuulostavat ympäristövero kulutusvero jos mikään

sinä maksat sitä vajetta joka syntyi kun jyrki katainen matti vanhasen suostumuksella toteutti elinkeinoelämän keskusliiton ikiaikaisen vaatimuksen ei siis nyt tämän laman kilpailukyvyn parantamisvaatimuksen ja poisti kansaneläkemaksun yrityksiltä

aivan aluksi haluaisin kiittää valtiovarainministeriä ja muitakin asiaan osallistuneita omasta ja vaimoni puolesta tästä lisäbudjetista

omasta puolestani siksi että tällä edistetään pohjois savonkin työttömien sekä koulutusta että työllistymistä ja puolison puolesta siksi että hän muutaman satatuhatta tarvitsee tästä pystyäkseen myöskin vastaamaan niistä hankinnoista jotka on jo monta kuukautta sitten tehty muun muassa yhden tehtaan käynnistämiseksi pohjois savossa

tämä ripeys jolla hallitus on toiminut on todella suuren kiitoksen arvoista tämän hallituksen osalta mutta on pakko kysyä kun tilanne oli tiedossa jo ennen vaaleja mitä tulee tapahtumaan

itse asiassa se oli tiedossa jo silloin kun viime vuoden budjettia täällä hyväksyttiin joulukuussa että näin tulee tapahtumaan

joka vuosihan täällä on kuten täällä on todettu ennen juhannusta tehty lisäbudjetti jossa työllisyyttä on hoidettu ja joka vuosi siihen on liittynyt sellaisia piirteitä jotka hyvän hallinnonkin nimissä olisi pitänyt kyllä voida välttää

me nyt muistamme kaikki viime kauden keskustelut esr määrärahojen käytöstä tässä yhteydessä ja muut vastaavat mutta en kyllä välttämättä näe mitään erityistä syytä siihen miksi toimitusministeriökin ei olisi voinut tätä lisäbudjettia antaa

kun me kaikki olemme täällä nyt suloisen yksimielisiä siitä että joka tapauksessa sitä tarvittiin niin voihan se olla että perustuslain kirjain olisi kenties hieman nirhaantunut mutta kyllä se taitaa taru sai kirjallisen irtautunut mutta kyllä varmaankin lain henki jonka tarkoituksena on turvata työttömillekin työtä ja koulutusta olisi saattanut ajaa siitä ohi

olen mielenkiinnolla tässä kahdeksan vuoden aikana kuunnellut erityisesti työvoimakoulutuksen laadusta näitä keskusteluja joita on pidetty eri tahoilta täällä ja siitä on oltu yleensä aika huolissaan

minä kuitenkin luulen että työvoimakoulutuksen laatu käytettävissä olevin voimavaroin käytettävissä olevin ehdoin ja kun otetaan huomioon myöskin niitten ihmisten tausta joita pyritään kouluttamaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta on erittäin korkealla tasolla

mutta on aivan selvää että kun kaiken laadun vaaliminen edellyttää sitä että ihmiset eivät joudu kohtuuttomiin ponnistuksiin työtä tehdessään niin kyllä tämä tähän asti toiminnassa ollut valtion tuottavuusohjelma on omalta osaltaan vaarantanut myöskin työvoimakoulutuksen laatua ja siksi olisi syytä huolehtia siitä että erityisesti työttömyyden torjunnassa olisi käytettävissä riittävästi osaavaa riittävästi alueellisesti jakautunutta työvoimaa jotta ne sinänsä kunnianhimoiset tavoitteet jotka hallitusohjelmassa on asetettu voitaisiin saavuttaa

jos hallitus siinä onnistuu niin siltäkin osin perusturvan parantamisen ja julkisen talouden vakauttamisen ohella todella hallitus voi sekä tulevassa välitarkastelussa että sitten neljän vuoden päästä kiittää itseään

arvoisa puhemies

kun ministeri räty on nyt sopivasti täällä paikalla ja tässä on ollut vähän muutakin tekemistä kuin ihan kaikkiin lakiesityksiin perehtyminen niin olisin vain tiedustellut kun tässä näkyy sivuapteekkien perustamisestakin puhuttavan mikäs mahtaa olla tilanne näitten yliopistollisten apteekkien sivutoimilupien osalta tai yliopiston apteekin tämän sivuapteekkiproblematiikan osalta yleisemmin

koska edellisen kohdan käsittelyn yhteydessä tinkimättömästi vastustin muun ohella koulutuksen tekemistä maksulliseksi kuten tässä tapahtuu aivan yhtä tinkimättömästi kannatan ed

arhinmäen ehdotusta lakiesityksen hylkäämiseksi

tämä lakiesitys parantaa selvästi työttömäksi jääneitten edellytyksiä säilyttää toimeentulonsa kohtuullisesti siinä tilanteessa jossa ruuhkautuneet työttömyysetuuden maksajat eli suomeksi työttömyyskassat eivät pysty selviytymään ruuhkautuneista kasaantuneista lisääntyneistä maksuista

syy siihen että nyt kun työttömyys on taas ollut kasvussa tällaista ruuhkautumista tapahtuu johtuu keskeisesti koko työttömyysturvalainsäädännön harvinaisen selkeästä epäselvyydestä

työttömyysturvalainsäädäntöä on rakennettu kuin iisakin kirkkoa pitkään mutta ei niin hartaasti tai välillä aivan hartaastikin joka tapauksessa niin että on kasattu torttuja torttujen päälle

niinpä etuuksien oikean tason lainmukaisen oikean tason määrittely kestää kauan kun maksettavaa on paljon

vaikka kassat sinänsä lisäisivät ja ovat lisänneet henkilökuntaansa niin kohtuullisessa ajassa siitä ei tahdo selviytyä ja tietysti työttömille joitten varat ovat muutenkin vähissä tämmöinen tilanne on kestämätön

ehkä keskeisin yksittäinen syy joka kassojen toimintaa viivästyttää on lomarahojen jaksotus joka paitsi viivästyttää tätä maksatusta johtaa myöskin epäoikeudenmukaisiin ja epätasa arvoisiin käytäntöihin työttömiä kohtaan ja heidän välillään

tästä syystä kun tilanne ei muuten parane olen esittänyt valiokunnan mietintöön lisättäväksi lausuman jonka mukaan hallituksen tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin työttömyysetuuden määräytymispeluri yksinkertaisen yksinkertaista minsk on työttömyysturvaetuuden määräytymisperusteiden yksinkertaistamiseksi niin ettei etuuden maksatus viivästy määräytymisperusteiden vaikeaselkoisuuden ja monimutkaisuuden vuoksi

eli suomeksi tämä tarkoittaa sitä että koko työttömyysturvalainsäädäntö sen etuuden määräytymisen osalta tulee kirjoittaa uudelleen ja ennen kuin tämä kokonaistehtävä on saatu hoidettua pitää tehdä osaparannus jolla lomakorvausten jaksotus poistetaan

sillä tavalla helpotetaan sekä kassojen työntekijöitten työtä että myöskin sen myötä parannetaan työttömien jotka etuutta saavat asemaa

tämän päivän puhekiintiöni kyllä vähintäänkin realistisesti arvioiden on täynnä mutta koska samalle päivälle sattuivat nämä kaksi lempilastani tällä kaudella eli tämä sote ja sitten tämä lääkekorvausjärjestelmän kokonaisuudistus niin enpä nyt mitenkään malttanut pysyä tuolla vaikka olisi pitänyt

tässähän nimittäin on oikeasti kysymys lakiesityksestä jolla nyt sitten lopulta saatetaan päätökseen hallitusohjelmaneuvottelujen hyvinvointiryhmän yksi keskeisimmistä kirjauksista eli lääkekorvausjärjestelmän uudistaminen siten että järjestelmä jatkossa suosisi enemmän paljon sairastavia ja ehkä rokottaisi vähän enemmän vähän ja satunnaisesti sairastavia

ja sitten toisena kohtana on se että myöskin pienituloisten lääkkeittenkäyttö mahdollistettaisiin

no tämä prosessi on ollut kun sitä hallituksen entisenä uskollisena soturina kohtuullisen hyvin tunnen sisältäkin päin varsin monimuotoinen

ja ei sitä nyt ainakaan helpottamassa ja selkeyttämässä ole ollut se että tähän samaan yhteyteenhän on ympätty sitten useammankin kerran ikään kuin hallituksen säästöpyrkimysten keinona lääkekorvausten heikentäminen

suomalaisen asuntopolitiikan keskeinen ongelma on se että sitä ei ole oikeastaan koskaan suostuttu tarkastelemaan kokonaisena

kytkikin lääkkeitten järkevämmästä käytöstä lääkealan kilpailun lisäämisestä ja myöskin halvempien lääkkeitten käytön lisäämisestä

ja valitettavasti kun valtiovarainministeriö pääsi asiaan käsiksi niinhän siinä kävi tietenkin että siinä ensimmäisessä vaiheessa nyt vähät välitettiin sitten näistä järkevämmistä ja rationaalisemmista toimenpiteistä kun nyt rahaa piti vain sairastavilta saada enemmän

kovin usein tuntuu että omistusasumisen keskeisin tavoite on huolehtia ikään kuin omaisuudenhoitomenettelyn optimaalisuudesta eli siitä että asuntojen arvo säilyy tai kasvaa tai että onnistuu jopa lisäämään varallisuuttaan asuntokaupoilla

sitten tässä matkan varrella ongelmaksi osoittautui tämän korvausjärjestelmän muuttaminen niin että tämä pienituloisia koskeva osa olisi voitu toteuttaa

ministeriön vakuutusosaston mielestä näytti mahdottomalta ylipäätään löytää sellaista keinoa jolla pienituloiset lääkkeidenkäyttäjät olisi voitu erotella muista ja ehkä se nyt aika hankalaa olisi ollutkin mutta kyllä siinä nyt pikkuisen liian helposti luovutettiin

tähän liittyy täällä tänäänkin mainittu ilmiö nimbystä eli onhan se kohtuullisen kohtuutonta kun ihmiset ilmoittavat että heidän omistamiensa asuntojen lähellä ei saa olla leipäjonoja tai asunnottomien asuntoloita koska heidän asuntojensa arvo laskee

sitten erilaisten vaiheitten jälkeen päädyttiin nyt tähän malliin jossa siis lääkekattoa alennetaan mutta sitten vastaavasti tulee tämä omavastuu

mutta valitettavasti kun nämä säästöt tulivat tähän mukaan tässä käy nyt niin että kun lääkekaton alenemisella on jo kompensoitu sitten taas joitain muitakin asioita jotka on pitänyt tehdä kustannusneutraalisti niin ne ikään kuin ovat syöneet toisiaan

perinteisen asuntopolitiikan toinen näkökulma on näkökulma vuokra asumiseen joka koetaan joko sosiaalipolitiikan apuvälineenä erityisesti aravavuokra asunnot koetaan sosiaalipolitiikan apuvälineinä valtiontalouden vakauttajina tai kuntien milloin minkäkin tarpeen tyydyttäjinä

tästä syystä olen kyllä perustellusti sitä mieltä että nyt tämä saavutettu lopputulos ei vastaa sitä mitä hallitusneuvotteluissa sovittiin

tämä ei riittävästi paranna paljon lääkkeitä käyttävien asemaa voi olla että joittenkin osalta se jopa heikentää sitä

silloin unohtuu että kyse on aravavuokra asunnoissa asuvien ihmisten kodeista aivan samalla tavalla kuin omistusasuntojen osalta

tuollahan sinänsä aika perusteellisesti kun kelan rekisterit antavat siihen mahdollisuuden pystyy katsomaan mitä se itse kuhunkin vaikuttaa

kolmas lohko on sitten korjausrakentaminen joka toki koskettaa näitä molempia mutta jossa käytännöt näyttävät vaihtelevan myöskin sen mukaan minkälaisesta hallintotyypistä on kysymys

mutta ennen kaikkea olen huolissani siitä että vaikka tässä nyt ensimmäisen kerran onnistutaan menemään sinne rationaalisen lääkkeittenkäytön ja myöskin hintoihin vaikuttamisen suuntaan niin sillä puolella ei ole edetty riittävästi

se on joka tapauksessa selvää että keskeinen konkreettinen ongelma on asumiskustannusten nousu kohtuuttomaksi yhä useammalla paikkakunnalla ei siis pelkästään täällä keskittämisen ytimessä kuten täällä on tänään kauniisti sanottu eli helsingissä

arvoisa ministeri kun te olette nyt kuitenkin kutakuinkin viaton tähän asiaan niin en nyt ahdistele teitä tämän enempää

keskityn sitten vakuutusosaston osastopäällikköön kun hän saapuu valiokuntaan kuultavaksi

jos kuopiossakin alkaa olla se tilanne että asukkaita aravavuokra asuntoihin ei saada koska vuokrat ovat niin korkeita pitäisi kyllä huolestua

ensinnäkin huolehtimalla siitä että on rakennusmaata joka on julkisessa omistuksessa että se on voitu kaavoittaa niin että maan omistaja ei pääse sillä rahastamaan tai että rakennusmaata on tarjolla niin ettei tonttien puute nosta hintoja kohtuuttomuuksiin

toinen on tietenkin kaavoitus jolla huolehditaan siitä että saadaan hyviä asuntoja hyvin suunniteltuja asuntoalueita mutta myöskin pidetään huolta siitä että kaavoituksen detaljiehdot eivät muodostu sellaisiksi että ne aivan turhanpäiten nostavat rakentamisen hintaa

kolmas on tietenkin asuntojen suunnittelu ja suunnitteluohjaus että saadaan sellaisia asuntoja jotka ovat hyviä toimivia kauniita mutta samalla myöskin tehokkaita niin että rakentaminen ja suunnittelu eivät nosta turhaan asumisen hintaa

neljäs on tietenkin itse rakentamisen hinta jossa kilpailua pitää olla riittävästi että saadaan kohtuullisia tarjouksia mutta samalla myöskin osaaminen on sellaista ettei jouduta kohtuuttomuuksiin esimerkiksi kosteusvaurioitten osalta joitten määrää rakentamisen uustuotannossa on kyllä kohtuullisesti liioiteltu

viidenneksi ovat tietysti valmiitten asuntojen ylläpito taksat maksut kaikki se mitä asumisesta joutuu maksamaan

siksi kunnille ja erilaisille muille tahoille itse kiinteistönpito on saatava kuntoon

tässä tapauksessa yhtenäislainojen ehtojen alentaminen on mitä merkityksellisintä

tämä hallitusohjelma ja tämä budjetti joka perustuu hallitusohjelmaan antavat pitkästä aikaa mahdollisuuksia suuntautua asuntopolitiikkaan luottavaisesti

asunnot muodostavat erittäin keskeisen osan ilmaston lämpenemisen kurissa pitämisessä mutta on huolehdittava siitä etteivät energiatehokkuuden vaatimukset nosta rakentamisen hintaa kohtuuttomasti tai ennen kaikkea siitä että energiatehokkuuden nostamisen kustannushyöty suhteesta pidetään huolta

jos neljänsiin ikkunalaseihin käytettävät rahat käytettäisiin johonkin muuhun saataisiin jopa ilmastopolitiikankin kannalta paljon tehokkaampia tuloksia aikaan

no jospa minä vastaisin kuitenkin nyt ensin edustaja filatoville

edustaja männistö oli aivan oikeassa sinänsä tästä pyrkimyksen hyväksymisestä mutta edustaja männistö nyt ei kiinnittänyt huomiota siihen että pyrkimys oikeasti ja vähän enemmän vaikuttaa siihen paljon sairastavien tilanteeseen jää kovin vaatimattomaksi koska tässähän nyt lasketaan kattoa muistaakseni kuudellakympillä taitaa laskea ja tässä nyt keskustelussa ovat olleet huomattavasti isommatkin alennukset

ongelma on vain siinä että kun tähän samaan pakettiin jonka lähtökohtana oli vain se että paljon sairastavien ja pienituloisten asemaa parannetaan tuotiin nämä muut säästöt jotka ovat sitten poikineet erilaisia kompensaatioita mitä erilaisimmille tahoille ja tästä on tullut kohtuullinen sekamelska niin silloin voi kyllä sanoa että se alkuperäinen pyrkimys joka olisi ollut saavutettavissa jos näitä säästöjä olisi ehkä etsitty jostain vähän inhimillisemmästä kohteesta kuin lääkkeittenkäytöstä neljä jäähyä ja toteutuma

oli kroonikkojen reseptien voimassaoloajan pidentäminen kahteen vuoteen

minusta olennaista on se että kun on lähdetty hankkimaan säästöjä niin niitä on tässä tapauksessa hankittu tavalla joka ei vastannut sitä mikä oli selkeästi hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaista

minä annan tunnustuksen ja kumarran aika syvään ministeriön vakuutusosastolle joka on tehnyt tosi ison työn pitääkseen valtiovarainministeriön haukat kurissa tässä asiassa

siis tästä lopulta tuli parempi kuin tässä matkan varrella pahimmillaan näytti sen jälkeen kun ministeriö otti tämän asian ikään kuin omiin käsiinsä mistä pitää olla tyytyväinen ja kiitollinen

mutta kun seuraavan kerran hallitusneuvotteluissa mietitään säästöjä joita siellä varmaan mietitään pitää kyllä toivoa että ainakin lääkekorvaukset pysyisivät tämän jälkeen sen ulkopuolella